nyt hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle tuon lakiesityksen kuntien valtionosuusuudistuksesta ja tämä esitys on entisestäänkin kasvattamassa kuntien välisiä eroja

sisäinen turvallisuus on paitsi poliisin rajavartiolaitoksen pelastustoimen ja muiden turvallisuusviranomaisten toimintaa ja resursseja myös ja voi ehkä sanoa että ennen kaikkea turvallisuudentunnetta kansalaisten keskuudessa

monet tilastot osoittavat että rikollisuus on sinänsä vähentynyt muutamia rikosnimikkeitä lukuun ottamatta mutta samalla kansalaisten turvattomuuden tunne on monelta osin lisääntynyt ja turvattomuutta tunnetaan vieläpä enemmän siellä missä itse asiassa rikoksia tapahtuu vähän

kun tässä paikalla on kuntaministeri haluaisinkin kysyä

onko teidän mielestänne tämä kehityssuunta jossa kuntaverot eriytyvät näin voimakkaasti ja nyt esitetty valtionosuusuudistus on viemässä tätä eriytymistä vielä voimakkaampaan suuntaan suomalaisten kuntalaisten suomen kansalaisten kannalta oikeudenmukainen

senkin voi todeta että harva alueella poliisin vähäisyys voi johtaa ja toisinaan on jopa johtanut siihen että rikoksista jätetään ilmoittamatta kun ajatellaan ettei poliisi tule kuitenkaan paikalle

sieltä näkyy selvästi kun katsoo näitä kuntavaikutuksia että erot tulevat vain kasvamaan ja viiden vuoden siirtymäaika ei todellakaan auta niitä kuntia jotka joutuvat tämän uudistuksen takia ahdinkoon

arvoisa puhemies

haluan ottaa myös toisen voisi sanoa pienen yksityiskohdan esille tästä kuntien valtionosuusuudistuksesta

tämä nimitys on mielestäni aika osuva siinä mielessä että ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat yhteiskunnan peruskiviä

se koskee voimalaitosten kiinteistöverojen palauttamista tasausjärjestelmään osittain

tämä tulee kohtelemaan erittäin vakavasti niitä kuntia joilla on voimalaitoksia ja tästä johtuen esimerkiksi moni lapin kunnista on joutunut tai tulee joutumaan jos tämä toteutuu todella vakavan taloudellisen tilanteen eteen

olemme huomanneet että niissä maissa joissa ulkoinen tai sisäinen turvallisuus järkkyy kaikki yhteiskunnan toiminnot kriisiytyvät

perusteena tälle uudistukselle käytetään sitä että voimalaitosten negatiiviset vaikutukset leviäisivät useimpiin kuntiin mutta hyödyn saisivat nämä sijaintikunnat

silloin kun yhteiskunta ei pysty ylläpitämään turvallisuutta kansalaisille ei kansalaisten hyvinvoinnistakaan kyetä huolehtimaan

mutta kun nämä yhtiöt jotka omistavat voimalaitokset ovat mankala yhtiöitä voitto verotetaan näitten osakkaitten tuloslaskelmalla

tällöin puhutaankin laajasta kokonaisuudesta ennalta ehkäisevästä työstä kriminaalipolitiikasta alkoholipolitiikasta oikeuspolitiikasta ja niin edelleen

ja kun yhtiö on valinnut uuden ulkoistamislinjan niin nämä yhteisöverotuotot menevät ennen muuta espooseen jossa on pääkonttori ja pääosa henkilöstöstä sen sijaan haitat jäävät lappiin

arvoisa puhemies

palaan vielä lyhyesti tuohon saamelaismääritelmään siltä osin että kun te arvoisa ministeri puheessanne totesitte ihan niin kuin laissa on että siinä on tämä itseidentifikaatio ja objektiiviset kriteerit ja sitten sen lisäksi on tämä ryhmäidentifikaatio niin jos tässä on joku ristiriita keskenään niin että jostain syystä tätä ryhmäidentifikaatiota ryhmähyväksyntää ei tule niin miten näette mikä teidän mielestänne pitäisi tässä sitten kantavoittaa

haluan ottaa tämän esille sen takia että mielestäni ei ole loppuun saakka mietitty asia tämä valtionosuusuudistus tältäkään osin

oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja muut oikeusvaltion peruspilarit ovat myös osa turvallisuutemme kokonaisuutta

on toki täällä muitakin seikkoja joita pitää varmasti korjata mutta kun täällä on käyty tätä pakkoliitoskeskustelua ja laajempaa kuntapolitiikan keskustelua haluan omassa puheenvuorossani erityisesti ottaa tämän valtionosuusuudistuksen ongelmat esiin

on tärkeää huomata että oikeusvaltion toimiminen ja tähän liittyen vaikkapa suomessa erittäin vähäinen korruptio ovat keskeisiä tekijöitä jotka vaikuttavat myös kansalaisten turvallisuudentunteeseen siihen tunteeseen mitä he ovat kokeneet kuinka turvallinen maa tämä suomi on elää ja asua

meidän päättäjien tärkeä tehtävä on pitää turvallisuuden perusasiat siinä kunnossa että voimme keskittyä tuohon edellä mainitsemaani arjen turvallisuuden parantamiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen

nykyisessä laissahan ei tämäntyyppistä ole suoraan

olen hieman hämmentynyt kokoomuksen joukoista tulleesta hyökkäyksestä perustuslakivaliokunnan toimintaa ja lausuntoa kohtaan mutta tämähän ei ole meille vierasta

tällöin turvallisuus voi olla meille myös kilpailuvaltti niin matkailussa kuin kaikessa muussakin elinkeinoelämässä

aikaisemmin olette arvostelleet oikeusasiamiestä ja oikeuskanslerin toimintaa ja valitettavasti näyttää siltä että mitkään oikeusinstituutiot eivät enää kokoomuksessa nauti arvostusta

voin todeta että jos ajattelemme suomen ja etenkin pohjoisen suomen nykyistä erittäin voimakasta matkailun kehittymistä voi sanoa että buumia varmasti yksi selittävä tekijä on se että meillä on olemassa toki hieno ainutlaatuinen luonto puhdas voi sanoa että mitatusti euroopan puhtain ilma mutta me olemme myös maa jossa kaikki toimii ja tänne on turvallista tulla

jos käy sitten niin että huolimatta siitä että on nämä neuvottelut käyty ja pyritty yhteisymmärrykseen ei päästä jostain syystä ja syntyy toisenlaisia ratkaisuja niin näettekö tässä valitusprosessissa ongelmana sen että tämä on aika semmoinen tulkinnanvarainen kysymys onko neuvoteltu tarpeeksi onko pyritty riittävästi yhteisymmärrykseen ja niin edelleen

tuo perustuslakivaliokunnan lausunnon keskeinen sisältöhän oli se että kunnille tulee antaa riittävä aika selvittää kuntien yhdistymistä sen jälkeen kun sote rakennelaki on täällä eduskunnassa lopullisesti hyväksytty

on täysin selvää että useimmat kunnat tarvitsevat tämän tiedon he tarvitsevat sen tiedon minkälainen on tämä sote järjestämislaki ja miten tulee tämä vastuukuntamalli toimimaan vai tuleeko se toimimaan yleensä ollenkaan

tämä on varmasti se yksi keskeisistä tekijöistä jotka myös mahdollistavat meidän matkailumme tulevaisuuden kehittymisen

haluaisin vastata edustaja modigille että käytännön elämä on kuitenkin sen tyyppistä että ei perheellä ole välttämättä tosiasiallista mahdollisuutta valita kumpi puolisoista jää

voi olla niin että toinen puolisoista on työtön tai hän ei saa siltä alalta töitä vaikka hakisikin

tai jos ajatellaan vaikkapa niin että meillä on naisyrittäjä ja mies on sellaisella alalla jossa on työttömyyttä niin mitä järkeä olisi että se naisyrittäjä jäisi kotihoidon tuelle panisi pillit pussiin siitä yrityksestä jotta se mies pääsee sitten työttömyyskortistoon suorittamaan toista osaa siitä kotihoidon tuesta

ei tämä ollenkaan lisää tasa arvoa eikä paranna naisten asemaa työmarkkinoilla että me pakkokiintiöitämme koska elävä elämä on kuitenkin sellaista että ei tämä toimi näin

jokainen perhe valitkoon itse sen tilanteen ja luodaan mahdollisuudet sille ja hoidetaan niin että silloin kun naiset ovat työelämässä

haluan korostaa että sinä kahdeksan vuoden aikana kun keskusta oli hallituksessa niin kaiken kaikkiaan kun otetaan se jakso huomioon valtio lyhensi miljardeilla velkaansa

sitten tuli yllättäen tämä talouslama sieltä amerikasta niin kuin tässä todettiin ja silloin kyllä hallitus teki erittäin järkevää elvyttävää politiikkaa jota on kiitelty laajasti siitä että ei päästetty työttömyyttä kasvamaan

arvoisa puhemies

eteenpäin on katsottava

kullakin hallituksella on aina omat haasteet

tällä hallituksella on se aika että päätettiin tehdä isompi sote uudistus

me olemme aina vedonneet ja halunneet että asiaa oltaisiin valmisteltu parlamentaarisesti yhdessä jolloin olisi ollut aivan erilainen pohja lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin arvioida sen perustuslainmukaisuutta ja lähteä ennen kaikkea käytännössä kentällä toteuttamaan sitten kun päätöksiä tulee

arvoisa puhemies

monesti kun mietitään näitä harmaan talouden torjuntakeinoja arviointi siitä mitkä ne todelliset vaikuttavuudet harmaan talouden estämiseen ovat jää aika ohueksi

arvoisa puhemies

kuluneen kevään aikana on käyty poikkeuksellisen laajaa keskustelua koulurauhasta ja tämän keskustelun aikana opettajakunta on voinut kokea olonsa hieman epävarmaksikin

en edelleenkään saanut arvoisalta ministeriltä vastausta siihen aiotaanko nämä perustuslailliset ongelmat käydä läpi ennen kuin tuo työryhmän esitys lähetetään nyt kuntiin lausunnolle

saattaa olla että valmistellaan ja säädetään lainsäädäntöä joka todellisuudessa ei harmaata taloutta vähennä mutta aiheuttaa yrittäjille byrokratiaa ja monenlaista kustannusta

saattaa olla että niitä kaikkia oikeuksia ja toimenpiteitä joita jo tällä hetkellä on käytettävissä koulurauhan ylläpitämiseksi ei uskalleta käyttää

kun he lähtevät nyt lausumaan tähän esitykseen niin heidän kyllä tarvitsee tietää onko tämä esitys joka tulee mahdollisesti olemaan myös hallituksen esitys lopullinen

nyt tässä hallituksen esityksessä jossa palkan maksaminen tulee pääsääntöisesti tehdä pankkitilille ja vain pakottavasta syystä palkan maksaminen käteen on mahdollista ei ole kysymys tällaisesta lainsäädännöstä

kun olemme aivan oikeutetustikin arvostelleet hallitusta koulusäästöistä haluan tässä tilanteessa lausua erityisesti edelliselle opetusministerille kiitokset tästä laista

olisi tärkeää että heillä on lopullinen malli tiedossa koska juuri siihen he ottavat kantaa miten päätöksenteko ja hallinto aiotaan tulevaisuudessa näillä sote alueilla järjestää

nythän on myös näköpiirissä ilmiö että kun koulun tavoitteena on opetuksen lisäksi tukea vanhempia kasvatustyössä niin tämä kasvatusvastuu on siirtymässä yhä enemmän kodeilta kouluille ja päiväkodeille

se ei tuo millekään yritykselle voisi sanoa näin että eipä varmasti juurikaan monelle yritykselle minkäänlaista muutosta tämän päivän käytäntöön

täytyy heti tähän alkuun edustaja autolle todeta että eihän näistä asioista ja kunnan tehtävistä mitä luettelitte ole mitään epäselvää eikä erimielisyyttä ollut täällä salissa varmasti kenenkään kanssa

haluaisinkin kysyä opetusministeriltä onko tämä kasvatusvastuu siirtynyt jo liikaa kodeilta kouluille ja jos on niin onko tälle ilmiölle jotakin tehtävissä

sen sijaan sitähän me hämmästelemme että nyt te luettelette näitä kuntien tehtäviä ja sanotte että kunta on tämmöinen lähiyhteisö ja sen pitää olla lähellä ihmistä ja te olitte juuri tällä kuntarakennelailla repimässä irti niitä lähiyhteisöjä

minusta tämä esitys on myös työnantajan yrittäjän turva siinä mielessä että kun palkka maksetaan tilille ja joka tapauksessa maksetaan se sitten tilille tai käteen siitä pitää jättää kuitti kirjanpitoon niin se on yrittäjällekin todiste siitä että palkka on tullut asianmukaisesti maksettua ja sitä on hankala sen jälkeen kenenkään kiistää

se esitys mikä teillä oli kuntarakenteeksi oli semmoinen että se hajottaa ne kunnat siis sinne olisi tullut jättikuntia joissa ihmisten lähidemokratia ei olisi toiminut

olin todella hämmästynyt kun luin nytten tätä rakennelakiesitystä mikä hallitukselta tuli mutta vielä hämmästyneempi olin kun kuulin tässä ministerin vastauksen jossa hän epäilee että me emme ole lukeneet tätä

arvoisa puhemies

nyt kun perustuslakivaliokunta lähtee käsittelemään tätä esitystä me emme voi tehdä minkään oletuksien mukaan päätöksiä vaan me teemme voimassa olevien tosiasioiden ja lakien mukaan päätöksiä

nyt tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys vuosilomalain muutoksesta heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja niiden halukkuutta palkata työntekijöitä

meillä ei ole minkäänlaista muuta dokumenttia kuin voimassa oleva laki jossa todetaan että tämä on kytketty tähän soteen eikä tätä kytkentää ole esitetty edes hallituksen esityksestä poistettavaksi

aivan erityistä huomiota haluan kiinnittää pieniin yrityksiin jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä toista tai vaikkapa viidettä työntekijää

he kokevat luonnollisesti suureksi riskiksi sen että työntekijä sairastuu ja aiheuttaa täten työnantajalle kustannuksia

harva tietää että sairauspäivältä ja yhdeksältä seuraavalta päivältä työnantaja joutuu maksamaan täyden palkan saamatta kelalta mitään kompensaatiota edes osittain näihin palkkakuluihin

yleisesti on tiedossa että ikääntyvillä työntekijöillä on luonnollisista syistäkin hieman nuorempia työntekijöitä enemmän sairauspoissaoloja

arvoisa puhemies

edustaja halmeenpää otti esille erittäin tärkeän kysymyksen eli tämän peruskoulun merkityksen voi sanoa kasvualustana ja koulutuksen pohjan luomisen näkökulmasta

on tärkeää että tällöin ei syyllistetä työntekijää ja huolta tulisikin kantaa siitä että kun tavoittelemme suomessa laajasti pitempiä työuria emme loisi järjestelmiä jotka ovat omiaan syrjimään ikääntyvien työntekijöiden palkkaamista

ja nyt haluaisin oikeastaan että myös ministeri vastaisi siihen kun tässä tuli semmoinen käsitys että nyt hallitus olisi jotenkin erityisesti leikkaamassa peruskouluista

he ovat äänestäneet kokoomusta sen mielikuvan perusteella että puolue edistäisi yrittäjien asiaa ja suomalaista työtä hallituksessa

se on haaste siinä mielessä että sitä ei voida järjestää niin tietenkään että joka päivä olisi liikuntatunti mutta se että me saisimme lapsemme ja nuoremme liikkumaan enemmän on minusta tärkeä kysymys

olen todella pettynyt siihen ettei rakentavalle ja realistiselle työntekijöiden näkökulman huomioon ottavalle keskustan muutosesitykselle löytynyt kokoomuksesta vastakaikua

keskustan esityksessä olisi turvattu neljä viikkoa vuosilomaa terveenä kaikille työntekijöille mutta olisi säilytetty kuusi niin sanottua karenssipäivää mikä olisi vähän parantanut työntekijöiden nykyistä asemaa

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz otti esille perheiden valinnanvapauden ja vertasi kotihoidon tuen pakkokiintiöittämistä siihen valinnanvapauteen rajoitetaanko subjektiivista päivähoito oikeutta jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona

nyt olisi kokoomuksenkin aika herätä ruususenunesta todellisuuteen eikä katsoa vain sivusta kun hallitus heikentää yrittäjien asemaa

kysymyshän on kotihoidon tuessa siitä että yhteiskunnalle syntyy sinänsä yhtä suuret kustannukset sai vanhemmista kumpi tahansa kotihoidon tukea

siksi esitän että käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys on hylättävä

heillähän on valinnanvapaus joko hoitaa itse kotihoidon tuen turvin tai viedä lapsi kunnalliseen päivähoitoon tai yksityiseen päivähoitoon mitkä molemmat ovat selvästi kalliimpia vaihtoehtoja yhteiskunnalle kun päivähoito on tuettua

mutta silloin jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona olisin ajattelemassa niin että perheillä ei välttämättä ole tarvetta ainakaan kokoaikahoitoon

ja siinä tilanteessa ei kysymys ole valinnanvapaudesta vaan kysymys on siitä onko oikein että yhteiskunnalle sysätään koko kustannus siitä päivähoidosta siinä tilanteessa vai riittäisikö jos vaikka olisi oikeus puolipäivähoitoon

tässä ei ole kysymys siis valinnanvapaudesta vaan kysymys on myös siitä kuinka paljon kustannuksia aiheutetaan yhteiskunnalle silloin jos ei ole tarvetta siihen

tässä tilanteessa me olemme suomessa ajautuneet myös osittain siihen että vanhemmuuden vastuuta on siirretty yhteiskunnalle jossain määrin ehkä liikaakin niin että on unohtunut se että emme me voi ulkoistaa vanhemmuutta kellekään

viime kädessä vastuun pitää olla vanhemmilla mutta en tietenkään halua sanoa niin etteikö tilanteessa jossa tarve on aidosti päivähoidolle siihen oikeus saisi olla

ne puheet joita täällä ovat edustajat modig ja zyskowicz käyttäneet kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisen puolesta osoittavat minusta sen että teoriassa tämä malli saattaa kuulostaa hyvältä mutta teillä ei ole välttämättä tuntumaa siihen lapsiperheen arkeen joka tosiasiassa kertoo sen että erittäin harvassa tilanteessa tällainen pakkoratkaisu on mahdollista toteuttaa

me olemme tänään käyneet tässä salissa hyvin mielenkiintoisen debatin tästä kreikan toisesta tukipaketista ja ehkä kaikista mielenkiintoisin osuus oli se kun pääministeri katainenkin tunnusti että mitään varmuutta siitä että tällä tukipaketilla saataisiin markkinat rauhoitettua ja kreikka nostettua tuosta nykyisestä suosta ei valitettavasti ole

meillä on itse asiassa ollut käytössä tämä kotihoidon tuki myös omassa perheessäni ja minulla on erittäin monia tuttavaperheitä jotka ovat käyttäneet sitä niin että saattaa olla että koko kotihoidon tuen osuuden on käyttänytkin isä kun sillä hetkellä parempi työmarkkina asema on ollut perheen äidillä

se on toisaalta harmi sillä kaikkihan me toivoisimme että ne lääkkeet mitä nyt on käytetty ja ollaan käyttämässä auttaisivat tähän kreikan tilanteeseen ja ettei sitä mitä täälläkin on jo aikaisemmissa puheenvuoroissa todettu kolmatta tukipakettia tarvitsisi koskaan tulla meidän päätettäväksi

arvoisa puhemies

tämä ei paranna läheskään samalla tavalla naisten työmarkkina asemaa kuin se että me lähtisimme tosiasiassa työnantajatasolla ja yritystasolla katsomaan mihin ja kenelle aiheutuvat ne vanhemmuuden kustannukset siellä työnantajapuolella ja on tosiasia se että moni pieni yrittäjä vaikka kuinka ei haluaisi tulee sortaneeksi nuoria naisia työmarkkinoilla sen takia että kokee tämän riskiksi jos perheeseen perheenlisäystä tulee

mutta arvoisa puhemies yhä realistisemmaksi on tullut ja tulossa se vaihtoehto jonka jo saksan sisäministeri viikonloppuna nosti esille ja josta häntä täällä on jo siteerattu että pitäisi harkita sitä että annettaisiin kreikan hallitusti irrottautua euroalueesta tehdä ulkoinen devalvaatio ja sitä kautta saada kansallinen kilpailukyky jälleen hankittua tälle maalle

nythän tässä ei olla siirtämässä mitään taakkaa työntekijälle vaan nimenomaan työntekijöiltä työnantajille

tähän taloustilanteeseen jossa työttömyys on kasvamassa investoinnit ovat siirtymässä muualle suomesta sopii mielestäni erittäin huonosti se että me itse laitamme nyt esteitä ja kapuloita niille yrittäjille jotka ehkä miettivät että uskallanko sen ensimmäisen tai toisen työntekijän palkata

on selvää että tässäkin vaihtoehdossa kuten täällä on tuotu esille me euromaat joutuisimme samoin kuin muutkin maat tukemaan kreikkaa jotta se tässä pyrkimyksessä nostaa maa jaloilleen onnistuisi

arvoisa puhemies

mutta yhtä lailla kun täällä on todettu että tämä vaihtoehtoinen malli jota keskusta on esittänyt olisi jotenkin kalliimpi suomelle tai euroopalle kuin tämä nyt valittu tie niin tälle ei kyllä ole perusteita koska ei ole mitään laskelmia siitä mitä tämä vaihtoehtoinen malli tulisi maksamaan

valitettavasti euroopan talousongelmat jatkuvat ja suomenkin talous näyttää tippuvan vauhdista kun vertaamme sitä esimerkiksi saksaan tai ruotsiin

päinvastoin olen erittäin huolissani siitä että tällä nykyisellä mallilla me olemme pikkuhiljaa hivuttautumassa siihen tilanteeseen että huomaamatta tulemme sitoutuneeksi kymmenien ja taas kymmenien miljardien eurojen tukipaketteihin

mutta aikaa myöten huomaamatta saattaa käydä niin että me sitoudumme niin suuriin summiin että sitten kun lopulta toivottavasti ei mutta jos näin kävisi laukeaisivat nämä tukipaketit me joutuisimme toteamaan että meillä suomella ei olekaan enää kun me joudumme maksamaan ne varaa taata meidän kansalaisillemme meidän perustuslakimme mukaiset perusoikeudet

tältä osin keskustan linja olisi ollut erilainen

ey tai tämä kysyi miksi ette ole joutuneet olemme joutuneet pohtimaan sitä missä menee se raja että vastuut nousevat niin suuriksi ja jos meidän takauksemme sattuvat realisoitumaan niin sen jälkeen meidän kykymme taata kansalaisille nämä perusoikeudet vaarantuisivat

näyttää nimittäin siltä että kun pankit ovat valmistautumassa basel iii säännöksiin ja parantavat taseitaan kärsijöinä ovat nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset